jälleen kerran vihreät irrottautuivat yleisestä asevelvollisuuskäsitteestä ja näin ollen eivät oikein tue tätä hallituksen sinänsä hyvää linjaa

arvoisa puhemies

skinnarin kanssa täysin samaa mieltä että myös muille yrittäjille pitäisi vastaavanlainen järjestelmä pyrkiä saamaan suomessa aikaiseksi

ehkä suomen yrittäjien on syytä ottaa oppia mtksta tai vastaavista järjestöistä

toivoisin että suomen yrittäjät pääsisi niin sanottuun tupopöytään ja uskonkin että asia siellä saataisiin korjattua ja näin pienyrittäjillekin tämä vuosilomaoikeusasia saataisiin kuntoon

toivon että kun asia joskus nousee täällä keskusteluun niin sitten tähän asiaan suhtaudutaan yhtä myönteisesti kuin tässä yhteydessä jotta tämä yrittäjien vuosiloma asia tulisi kuntoon

laxell täällä totesi niin pitemmällekin pitäisi päästä

ammattitaitoa tarvitaan

kesken työpäivää joudutaan pitämään useasti muutama vapaatunti siellä välillä

herra puhemies

viljelijöiden toimeentulosta on kannettu aiheellisesti huolta ja siitä täytyy kiitoksia antaa ministerille hän on hyvin reagoinut näihin eri asioihin samoin valiokunnan ja jaostojen työ viljelijöitten edunvalvonnassa on mielestäni ollut hyvää

puoliautomaatti tai automaattikäsiase pistoolikin vaikka on pienikaliiperinen on tehokkaasti tappava ase jota ei ole todellakaan tarkoitettu sinänsä esimerkiksi urheilukäyttöön

venäjän pakotteista täällä on myös paljon puhuttu ja itse näkisin myös että siellä pitää kaikkensa tehdä jotta niihin saadaan helpotuksia

kuoleman kauppiaat on nimenomaan yleiskäsite asekaupalle ja kauppiaille etenkin maailmanlaajuisesti toimivalle rikolliselle liiketoiminnalle

entisen myllykosken paperitehtaan tiloihin on tulossa biolaitos jonka raaka aineena on muun muassa olkea ja myllyteollisuuden raaka aineita

tiedämme että sen avulla esimerkiksi afrikassa käydään jatkuvasti sotia veritimanteilla maksetaan aseita

tällä hetkellä itä kongossa maksuvälineenä ovat kongon luonnonvarat etenkin kaivostoiminnasta saatavat sademetsäpuu ja niin edelleen

siis tämä asekauppa on erittäin ongelmallinen asia koko maapallon näkökulmasta

yk on yrittänyt sitä kahlita

itä euroopassa riittää aseita joita on varastoitu esimerkiksi jugoslaviassa jonka puolustusdoktriini pohjautui sille että kaikilla oli suunnilleen vähintään yksi automaattiase ja näitä on varastoituina bosnia ja hertsegovinaan paljon ja niin edelleen

jokelan jälkeen ei juuri mitään tapahtunut ja kauhajoki todellakin herätti myöskin sitten hallituksen ja nyt on tehty taas uusia suunnitelmia

kuitenkin on hyvin oireellista että sekä jokelan että kauhajoen tapahtumissa asehankinnat tehtiin samasta asekaupasta ja tästä asekaupan kontrollista pitäisi nopeasti säätää lailla

levyttämään vastaan paneminen on

ensimmäinen sisäisen turvallisuuden selonteko on tässä päivän aikana ollut käsittelyssä ja itse koen niin että tämä on ehkä tarpeellisimpia selontekoja mitä tällä hallituskaudella tehdään

arvoisa puhemies

kuitenkin suomessa on tämä kyseenalainen kolmas sija pronssisija aseita per asukas tilastoissa yhdysvaltojen ja jemenin jälkeen somaliaa ehkä ei ole tilastoitukaan koska valtiota ei noin tilastollisesti ole olemassa

tässä tulee hyvin kuvattua suomalaisten viranomaisten keskinäinen yhteistyö kuinka se toimii ja kuinka sitä mahdollisesti pitää vielä tehostaa

itse omassa puheenvuorossani haluan nostaa esille erityisesti vapaaehtoisen palokuntatoiminnan tai yleensäkin pelastuslaitoksien toiminnan

arvoisa rouva puhemies

viime kaudella tätä kotihoidon tuen pakkokiintiötä ajettiin ja sanoitte että silloin perhepäivähoitoa ja näitä oikeuksia rajoitettiin mutta kyllä todellisuus taisi siinä vaiheessa olla se että vaalit olivat niin lähellä ja sen takia se esitys viime kaudella teillä kaatui eikä taloudellisista syistä

on totta että euron riskit ovat nyt toteutuneet viime vuosina niin meillä suomessa kuin myös koko euroalueella ja ongelmat on tunnistettava

sopimuspalokunnat suomessa tekevät merkittävän määrän ensivastetehtäviä ja siksi koen että tämä asia on erityisen tärkeä

nyt sitten lehtitietojen mukaan yhä enemmän pyritään saamaan käyttökelpoisiksi romuaseita jotka ovat tietysti rikollisessa toiminnassa erinomaisia koska niistä ei ole missään tietoja

positiivisia asioita kuitenkin eurossakin on ollut

näin ollen tämä kokonaisuus pitäisi tässä käsitellä samalla kuin se minkä ikäinen ja minkälaisessa terveydentilassa oleva ihminen yleensäkin saa aseenkantoluvan

se nostaa selkeästi esiin kansalaisten ja päättäjien pohdittavaksi sen miten sisäisen turvallisuuden tila voi heiketä jos sisäisen turvallisuuden riittävistä resursseista ei huolehdita

nämä olisivat tärkeitä asioita laittaa tänäkin päivänä kuntoon mutta valitettavasti on näin niin kuin edustaja kiviranta omassa puheenvuorossaan kertoi että tällä hetkellä euron ongelmiin ei ole ratkaisua vielä näkyvissä

iso kysymys on olemmeko oppineet elämään yhteisessä eurovaluutassa ja sitä meidän päättäjienkin olisi syytä aina silloin tällöin kysyä itseltämme

mutta kaiken kaikkiaan olisin erittäin vahvasti sitä mieltä kuin on ollut pääministeri vanhanenkin että käsiaseiden säilyttämisen kotona yleensäkin pistoolityyppisten aseiden säilyttämisen kotona ja niille aseenkantoluvan myöntämisen pitäisi olla erityisen tarkan arvioinnin kohteena ja sitten jos myönnetään niin nimenomaan ampumaurheiluharrastukseen

täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja on menty kreikankin kriisin alueelle mutta itse kansalaisaloite mielestäni kuitenkin pohjautui tähän euroalueen jäsenyyden kysymykseen

pelastustoimi nauttii myös tutkimusten mukaan turvallisuusviranomaisista kustannustehokkuudestaan huolimatta suurinta kansalaisten luottamusta

mikäli kansanäänestys toteutetaan niin lupaan olla mukana äänestämässä ja käydä sillä vielä lisää keskustelua

sisäisen turvallisuuden selontekoa on valmisteltu yhtä aikaa ulko ja turvallisuuspoliittisen ja puolustusselonteon kanssa

toivon että ei jää tähän iltaan tämä keskustelu mitä täällä eduskuntatalossa tästä käydään

jos suomessa ei sisäinen turvallisuus ole riittävällä tasolla ja kansalaiset kokevat olonsa turvattomaksi mikä on silloin olemisemme perusta on syytä kysyä

haluan antaa tällaiselle toiminnalle suuren arvostukseni ja tukeni

niin kuin täällä edustajat hautala ja paajanen edellisissä puheenvuoroissaan kehuivat tämä paras hanke on tarpeellinen

itsekin kouvolasta liitoskunnasta tulleena voin kertoa että sinällänsä kuntaliitokset ovat tarpeellisia tehdä ja päätökset sen aikana mutta oma näkemykseni ja puheenvuoroni on kuitenkin hiukan kriittinen siinä kuinka sitten pitää kunnissa toimia

todellisuus paras hankkeen saavutusten suhteen ei ole ainakaan kotiseudullani kovin kannustava vielä tässä vaiheessa

vuolanne tuossa kaipasikin mutta en kuitenkaan tule toimimaan teidän esityksenne mukaisesti tässä pääministerin kaatoyrityksessä

kuten selontekokin haluan kiinnittää huomiota siihen että uudistuksella ei ole ollut juurikaan myönteisiä vaikutuksia palvelujen kehittämiseen

no määritelmä sekin

paremminkin puutteita on ilmennyt uuden organisaatiorakenteen suunnittelussa talouden seurannassa sekä erityisesti kyvyssä omaksua parhaita toimintamalleja erilaisista yhteenliittyvistä kunnista

en oikein tunnista itseäni myöskään siitä

useimmiten toiminta on rakennettu isomman kunnan ehdoilla ja sen vanhojen toimintamallien pohjalta ja periaatteilta jotta nopea liitos toisi eniten rahaa kassaan

osana sitä on lakisääteinen työntekijöiden viiden vuoden suoja aika mutta suuremman haitan aiheuttaa se että tätä suoja aikaa ei ole kuntapäättäjien tasolla ymmärretty oikein

liitostilanteessa hallinto ja palvelurakennetta ei ole lähdetty suunnittelemaan tarpeita vastaavaksi vaan tavoitteena on ollut vain mahdollisimman monen pysyvän työpaikan luominen uuteen organisaatioon

näin suoja aikaa ei saada hyödynnettyä kunnolla henkilöstörakenteen saamiseksi terveelle pohjalle kun ei ole tietoa mitkä paikat ovat pysyviä lopullisessa organisaatiossa

arvoisa puhemies

jotta näillä kuntaliitoksilla saadaan toteutettua paras hankkeen tarkoitusta tulisi organisaatiot rakentaa jo alussa sellaisiksi että niissä tiedetään mitkä työtehtävät ovat säilyviä ja mitkä poistuvia

näin myös henkilöstölle annetaan riittävästi aikaa sopeutua muutokseen ja kehittää itseään mahdollisiin uusiin tehtäviin oma aloitteisesti

näin pitkä tarkasteluaika on toki tarpeen mahdollista työvoimapulaa silmälläpitäen mutta taloutensa kanssa taisteleville kunnille siitä juuri ei ole iloa

eläköityminen ei ainakaan ensi vaiheessa helpota kuntien organisaatiorakenteen muutosta koska eläkkeelle siirrytään suuressa määrin suorittavista tehtävistä kouluista terveyskeskuksista ja hoitokodeista joihin on palkattava uudet tekijät tilalle

jotta tämmöiset kylätoiminnat menestyisivät niin mikä on ministerin näkemys laajakaistojen tulevaisuudesta tuolla maaseudulla

maanviljelijät maatalous tarvitsevat hyviä laajakaista kuituyhteyksiä jotta tekniikka pelaa

toinen asia mihin haluaisin kiinnittää vielä huomiota

miten tähän suhtaudutaan voiko tätä kaavoitusta kenties helpottaa ministeriön toimesta

myöskään keskustelua kohtuullisesta ja tehokkaasta hallinnosta ei käydä

samalla vaikuttaa siltä että monet kunnat säästävät nimenomaan niistä palveluista joiden ennen liitoksia luvattiin säilyvän ja sanottiin olevan erityisiä vetovoimatekijöitä uudessa kunnassa

arvoisa puhemies

tunnustettua on että toki raja aitoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on madallettava mutta onko tällainen esitetty organisaatio hajottava rakennemuutos oikein tässä tilanteessa

vakavana uhkana on vauhtisokeus jossa muutoksia ajetaan sisään yksi toisensa perään ilman että mikään niistä on kunnolla valmis

meillä on käsittelyssä uusi pelastuslaki ja itse katson tätä uutta lakiesitystä lähinnä sopimuspalokuntien toimintaedellytysten silmin jos näin voisi asian sanoa

sopimuspalokuntien työterveystarkastuksista on kirjoitettu ja tässähän on tilanne kun kaikille sopimuspalokuntalaisille ei synny työsuhdetta sopimuspalokuntaan taikka pelastuslaitokseen koska he eivät saa varsinaisesti palkkaa työstä vaan on korvauksia tai muita ja näin ollen heille ei synny virallista työsuhdetta sopimuspalokuntayhdistykseen tai pelastuslaitokseen jolloin työterveyshuoltolain mukaista työterveyshuollosta vastaavaa työnantajaa ei voida siinä tapauksessa osoittaa

tässä on kuitenkin esitetty että ehdotetun säännöksen tarkoituksena on varmistaa että pelastustoimintaan osallistuvien sopimuspalokuntalaisten ja säännöksissä tarkoitettujen muiden yhteisöjen henkilöstön työterveystarkastukset tulevat raskaimpien tehtävien edellyttämällä tavalla asianmukaisesti hoidetuksi

tämä on erittäin tärkeä asia koska suomalaisesta palontorjunnasta alueellisesti suurin osa hoidetaan sopimuspalokuntien toimesta ja näin ollen myös työterveysasiat on sopimuspalokuntalaisille tässä yhteydessä hyvä taata niin kuin tässä on esitetty

toinen asia johon haluan kiinnittää huomiota on pelastustoimen johtajien toimivaltuudet ja toisaalta meidän kansalaisten velvollisuus osallistua pelastustoimintaan

kun johtajalla on oikeus määrätä ihmisiä suojautumaan tai evakuoida ihmisiä tai omaisuutta tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin pelastustoiminnassa niin myös ihmisille tulee velvollisuus osallistua siihen toimintaan

näin pelastustoiminnan johtajalla on oikeus määrätä palo ja onnettomuuspaikalla tai sen läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö jolla ei ole pätevää syytä esteenä avustamaan pelastustoimessa

no pätevä syy tietysti täytyy löytyä jos haluaa siitä kieltäytyä mutta kun näin on määrätty niin tulee velvollisuus tietenkin aina myös auttaa ihmisiä

kun pelastustehtävässä ihminen suorittaa tehtäväänsä ja kenties varusteita tai omaa omaisuutta häviää tai turmeltuu niin näistä tehtävistä on sitten mahdollisuus saada korvaus tai palkkio

tämä esitys kertoo että sille joka on ryhtynyt omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin tai joka on osallistunut pelastustoimintaan tarkoitetun sopimuspalokunnan tai muun sopimuksen tehneen yhteisön jäsenenä tai on määrätty avustamaan pelastustoimessa tai on vapaaehtoisesti siten osallistu pelastustoimi

ministeri holmlund kertoikin jo tärkeän asian mikä ilmeisesti kuuluu ministeri rehulan toimivaltaan eli työttömyysturvalain muutokset

arvoisa puhemies

on kuitenkin hyvä että nyt ei ole kyseessä ongelmajäte

tynkkynen otti kierrätyksen esille ja itse olen maakunnasta jossa kierrätystä kokeiltiin erittäin huonoin tuloksin

se aktivoi ihmisiä toisaalta tulee reilu korvaus siinä tapauksessa jos työttömänä ihmisenä tämmöistä toimintaa harrastaa

jos lähdetään pelkästään ilmastonmuutoksen näkökulmasta niin ei niitä oransseja pusseja mitä meidän alueella kokeiltiin kannata kovin pitkiä matkoja kyllä kierrätyksen vuoksi kuljetella

elikkä pidän erittäin tärkeänä että tämä asia ministeri rehulan valmistelusta tulee meille myös vielä tällä hallituskaudella tänne saliin ja saadaan käsiteltyä

täällä on käyty tänään hyvää keskustelua eläkeläisistä ja eläkkeensaajien asumistuesta ja toki tärkeä ryhmä eläkeläiset ovat meille kaikille iso äänestäjäkunta ja vaaleissa aktiivinen ryhmä

kaiken kaikkiaan pidän tätä uutta pelastuslakia hyvin valmisteltuna ja asioita eteenpäin vievänä lähinnä sopimuspalokuntienkin silmin katsoen

arvoisa puhemies

tämä tunnistamislaki on mielestäni hyvin ajankohtainen ja tärkeä

eläkeläisille on kyllä annettava kiitos myös

ihmettelen kuitenkin tätä keskustelua kun puhutaan vakavasta rikoksesta ja sen tutkintaan liittyvistä asioista mitkä eivät sinällänsä juuri tällä hetkellä kuulu tähän

moni eläkeläinen ymmärtää valtiontalouden tilanteen tällä hetkellä ja ainakin itse olen saanut myös paljon palautetta eläkeläisiltä että tehkää nyt jotain ja he ymmärtävät että myös kipeät ratkaisut osaltaan liittyvät eläkeläisiin

pitää kuitenkin mahdollistaa jätteiden keräily erilaisille jätehuoltoyrityksille jo pelkästään kilpailumielessä

itse näkisin tämän kyllä näin että jos on tapahtunut vakava rikos ja tällainen sormenjälki löydetään alueelta niin totta kai sitä pitäisi pystyä vakavan rikoksen yhteydessä tutkinnassa käyttämään hyväksi

meille työssä käyvälle väestöryhmälle olisi tämä yhteiskuntasopimus tärkeä asia ja jos siinä mentäisiin eteenpäin näin voitaisiin välttyä näiltä kipeiltä leikkauksilta mitä hallitus joutuu tässä vaikeassa tilanteessa tekemään

puolensa on molemmilla järjestelmillä

joustavuuden kannalta yksityinen yritys on useimmiten parempi mutta hintalaatu suhdehan näissäkin asioissa ratkaisee

toisaalta jos omaa sormenjälkeäni sieltä ei löydy niin sehän poistaa minut epäiltyjen listalta siinä tapauksessa että olisin kuitenkin ollut sillä seudulla samaan aikaan jostain syystä mutta en olisi jälkiä jättänyt

kunnan itsemääräämisoikeus siinä kuinka kuljetus järjestetään on minusta kyllä perusteltua ja se tässä lakiesityksessä tuleekin huomioiduksi